mutta arvoisa puhemies kaikella hyvällä erityisesti teitä kohtaan tietysti sanon myöskin kollegoille täällä lattiatasolla meille rivikansanedustajille keskenämme tässä että vaikka olisi kuinka rikkaan talon poika niin jos ei ole rahaa niin ei ole rahaa edustaja jalonen

kysymys siitä pitäisikö olla laveampi pohja

ja jos tämä maan talous aiotaan pitää jollain tavalla terveellä raiteella niin pitää lähteä tässä puolustusvoimauudistuksessa siitä että toteutetaan se niillä pelimarkoilla joita tässä tasavallassa on käytettävissä niin hyvän ja iskukykyisen uskottavan puolustuskyvyn aikaansaamiseen kuin suinkin mahdollista ja siihen minä toivon isänmaallisena monasti pitämältäni perussuomalaiselta puolueelta vastausta miten näillä pelimerkeillä tämä puolustus sitten olisi järjestettävissä

mielestäni kyllä

näen sellaisen tulevaisuuden jossa toisella kädellä on aika vahva sosialidemokraattien ympärille kokoontuva poliittinen vaihtoehto ja toisessa suunnassa kokoomuksen ympärille kehittyvä poliittinen vaihtoehto ja ne eurooppalaisessa katsannossa muodostavat selkeimmät tämäntyyppiset vaihtoehdot

en nyt pääse tämän ajan puitteissa tässä asiassa kovin paljon eteenpäin mutta tämäntyyppisten vaihtoehtojen tarjoaminen myös äänestäjille ennen vaaleja olisi demokratian syventämistä ja sellaisten vaihtoehtojen tarjoamista jossa äänestäjät aidosti pääsevät valitsemaan eri vaihtoehtojen välillä ilman että pienet puoluekohtaiset taktikointiperusteet tulevat liikaa näitä asioita häiritsemään

se on ihan asiallinen kysymys ei vinoilua eikä kenkkuilua millään tavalla ja siihen tarvittaisiin perussuomalaistenkin asennoitumista taakse että tässä voitaisiin toimia

sitten tämä puolustusvoimahankinta asia on aina edustaja on niin valistunut että sen hyvin tietää itsekin ne ovat erittäin pitkiä suunnittelukausia joilla näitä hankintoja tehdään

edustaja varsin hyvin tietää että jassm hävittäjät esimerkkinä on sellainen jota yhdysvallat ei esimerkiksi myy muille nato liittolaisilleenkaan mutta suomella nyt on mahdollisuus se saada ja se pitää ostaa niin kauan kuin se mahdollisuus on olemassa

arvoisa herra puhemies

osaltani toteaisin että suomen puolustuspolitiikan suuntaviivoja arvioitaessa on hyvä huomata paitsi ukrainassa olevan tilanteen heijastusvaikutukset meidän turvallisuusympäristöömme jotka tuntuvat erityisesti viime aikoina itämeren piirissä tapahtuvina toimintoina myös sen lisäksi se että tietysti on käynnissä paljon muutakin ja voisi sanoa että tälle vaalikaudelle on tapahtunut ehkä enemmän puolustuspolitiikan ympärillä olevia ilmiöitä kuin mitä vielä vaalikautta viritettäessä kuviteltiinkaan

ja näin arvioiden siinä alussa tultiin tehneeksi virheellinen linjaus hallitusohjelmaamme laadittaessa erittäin rajusta pudotuksesta puolustusmäärärahojen kohdalla joita nyt on jouduttu vaalikauden myötä miettimään uudella tavalla ne haasteet huomioon ottaen joita turvallisuusympäristömme suomen puolustukselle uskottavan puolustuksen merkeissä aiheuttaa

tämä kaikki on otettu huomioon mielestäni suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa arvioitaessa koskien sekä armeijan resursointia että mahdollisia uudistuksia uusia linjauksia puolustuspolitiikan suuntautumista koskien

tarkoitan ennen muuta sitä että on päästy eteenpäin pohjoismaisessa sotilaallisessa yhteistyössä erityisesti ilmavoimien ja merivoimien kohdalla mutta myöskin noin muutoin koko konseptia koskien ja toivon että tämä kehitysvauhti voidaan ylläpitää myöskin jatkossa

sen lisäksi on huomionarvoista että naton walesin huippukokouksessa todettiin olevan mahdollista viidelle naton kumppanimaalle ikään kuin happy hourin merkeissä saada syventää ja lähentää yhteistyötä näiden viiden maan osalta ja että se mahdollisuus on luonnollisesti syytä käyttää rakentavasti maltillisesti hyväksi sotilaallisen ja kriisinhallintayhteistyön tiivistämisen kehittämisen merkeissä

ja tämä kaikki luonnollisesti merkitsee sitä että ne linjaukset joita erittäin hyvän yhteistyön merkeissä parlamentaarisessa selvitystyöryhmässä tehtiin voidaan myöskin toteuttaa heti seuraavan vaalikauden hallitusohjelmaa kirjoitettaessa mikä merkitsee sitä että suomen puolustuskykyä voidaan ylläpitää myöskin ensi vuosikymmenellä niin että uskottavan puolustuksen mahdollisuus säilyy meidän omissa kansallisissa käsissämme

kiitoksia arvoisa herra puhemies

näihin juuri äsken lausuttuihin puheenvuoroihin liittyen haluan vain todeta että maailman kuva on koko lailla toisenlainen kuin mitä vielä kolme ja puoli vuotta takaperin ajattelimme

se on johtanut myöskin siihen että sodankäynnin muodot ovat hyvin toisenlaisia kuin mitä me totutusti olemme nähneet toimintaympäristössämme

puhutaan laajasti hybridisodankäynnistä joka tarkoittaa sitä että konventionaaliset perinteiset järjestelmät ovat vain osa sitä kokonaisuutta jolla pyritään vaikuttamaan siihen kohdemaahan joka on toimenpiteitten kohteena

suomessa on tätä asiaa jo pidemmällä sihdillä tietysti katsottu niin sanotusta kokonaismaanpuolustuksen vinkkelistä mutta tämä nykyaika tarkoittaa sitä että meillä on entistä selkeämpi tarve paitsi konseptoida omat puolustusvoimamme niin uskottaviksi kuin suinkin mahdollista ja pidettävä ne sellaisessa iskukykyisessä kunnossa ennalta ehkäisevän kynnyksen korottamiseksi ja myöskin suorituskyvyn vahvistamiseksi myöskin toimia niin että tämä kokonaismaanpuolustuksen konsepti kaikkine maanpuolustukseen liittyvine osatekijöineen otetaan huomioon

niin kuin edustaja suutari tässä äsken totesi huoltovarmuus nousee entistä keskeisempään asemaan ja rooliin arvioitaessa niitä kestävyytemme kannalta olennaisia ominaispiirteitä joita luonnollisesti edessämme haasteina on

sen vuoksi on hyvä huomata että maanpuolustusasiat eivät ole yksinomaan pelkästään puolustusvoimille ulkoistettavissa vaan ne läpäisevät koko laajan yhteiskunnan

kiitoksia

pyydän edelleen lupaa saada puhua paikaltani istualtani koska on aika tuskaisaa päästä ylös ja eduskunnan puhujapönttöön

luotan suomalaiseen viranomaiseen ja luotan siihen että suomen viranomainen tekee kaikkensa suoriutuakseen turvallisuustehtävistään mallikelpoisesti niin kuin on tapahtunutkin

mutta itsearvioinnin lisäksi on tietysti myöskin syytä katsoa sitä miten meitä muualla arvioidaan enkä voi tässä suhteessa olla kiinnittämättä huomiota siihen että kansainvälisellä tasolla vastikään esitettiin arvioita siitä että erityisesti suomessa kiinnitetään liian vähän huomiota fundamentalismi islamilaisuuden vaaratekijöihin yhteiskunnassamme

oikein tahi väärin onko tämä arvio totta tahi ei niin siitä huolimatta olisi luonnollisesti kovin kiintoisaa kuulla ministerin arvio siitä kuinka asia on

hän nyt valitettavasti ei varmaan muiden työtehtäviensä vuoksi juuri pysty parhaillaan olemaan paikalla mutta mielestäni ulkopuolisten arviot suomesta verrattuna muihin maihin pitäisi sillä tavalla ottaa kuitenkin tosissaan että niitä myöskin itse asettuisimme katsomaan onko niissä arvioissa perää onko niissä arvioissa perusteita vaiko ei

tiedämme hyvin että ilmiöön sisältyy varmasti ylidramatisointia mutta siitä huolimatta se kova ydin ääri islamilaisuuden fundamentalistisessa siivessä on niin kova ja vakavasti otettava että sitä ei sovi vähätellä eikä siirtää syrjään lainkaan sellaista käsittelyä joka tässä suhteessa saattaisi merkitä riskin tiedostamatta jättämistä

sen vuoksi tätä asiaa on varmaan keskustelussamme ihan rauhallisesti ja asiallisesti syytä jatkaa ilman että sinänsä sen uskontosuunnan ihmisiä millään muotoa syyllistäisimme ja epäilisimme mutta väkivaltaisuuteen perustuvat toimet eivät kerta kaikkiaan sovi avoimeen kansanvaltaiseen järjestelmäämme

puhemies

heinosen täällä esittämiin kantoihin siitä miten ed

mutta tietysti kaikista muista hallinnonaloista poiketen nämä merkittävät todella radikaalisti kasvaneet resurssilisäykset eivät ole yksinomaan vain hallinnon omien päätösten varassa olevia taloudellisia tosiasioita vaan takana on tietysti se että suomessa on järjestelmä veikkaus oyn merkeissä jonka tuloutus on tällä hetkellä niin vahvassa kasvussa että nämä tämän tyyppiset urheiluun nuorisotyöhön tieteeseen taiteeseen liittyvät lisäykset käyvät mahdollisiksi

eikä tämä riitä sillä olennaista on se että suomi kykenee eun sisällä säilyttämään veikkauksen kaltaisen monopoliin samoin kuin raha automaattiyhdistyksen aseman suomalaisessa yhteiskunnassa

jos nämä monopolit menetetään ja se avautuu kansainväliselle kilpailulle on aivan selvää että ne myönteiset plusmerkit joilla tänä päivänä arvioidaan kehitystä tieteen taiteen urheilun ja nuorisotyön alueella muuttuvat miinusmerkkisiksi

tämän monopoliaseman turvaaminen yksinoikeusaseman säilyttäminen suomessa uusissa olosuhteissa on poliittisesti ja strategisesti se ykkösasia joka tämän hallinnonalan näitä asioita pohdittaessa tulee pitää mielessä

meillä on tietysti hyvin kansalliset kehityslinjat siihen puoluerakenteeseen joka meillä vallitsee

jos keskusta ymmärretään niin että se tarkoittaa sitä että kavahdetaan äärimmäisyyksiä niin yhdyn edustaja rundgrenin yhteiskunta analyysiin

ei se että ollaan jotakin vaan keskeltä ole mikään ideologia sinänsä ja kaipasin tietysti ideologisempia vaihtoehtoja

kun me katsomme eurooppaa kokonaisuutena niin kyllä siellä tosiasiallisesti on kaksi merkittävää voimakeskusta

uskon että suomi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna muodossa tai toisessa omalla kansallisella sovellutuksellaan toteuttaa myöskin tätä mallia

jos olette sitä mieltä että näin ei pidä tehdä niin se on tietysti toinen kysymys mutta se hieman yllättää taas poliittisesti allekirjoittaneen jos sitä kantaa edustitte

osa näistä säästöistä tulee siitä että meillä on valitettavasti koko ajan pienenevä ikäluokka ja se tulee tietysti olemaan se keskeinen säästämisen silmämäärä jota tässä toteutetaan samoin kuin se että säästöt toteutetaan tavalla joka tähtää kriisiajan sotilaallisen valmiuden vahvistamiseen ja terävöittämiseen siinä suhteessa

mutta eiköhän sovita edustaja yrttiaho että sellaisilla vihjailuilla joissa sanotaan suomen hallitusohjelmaa kirjoitettavan joissain muissa osoitteissa kuin syvästä suomalaisesta kansanvallasta kumpuavissa poliittisissa puolueissa ei enää tähän nykymaailman aikaan kyllä kyetä ketään vakuuttamaan

tässä on myöskin se hyvä puoli että tässä hallitusohjelmassa sanotaan jollakin sivulla tiedän sen sattuneesta syystä että tätä puolustusvoimauudistusta joka on poikkeuksellisen rankka tullaan toteuttamaan parlamentaariselta pohjalta

me kaikki olemme siinä muodossa tai toisessa mukana

edustaja korhonen jaa eipä taida olla salissa enää puhui aluekehityksestä

en ymmärrä tänä päivänä miksi lääninhallitusten sijalle piti tulla kaksi valtion toimielintä väliportaaseen ely keskukset ja avit entisen lääninhallinnon sijasta ja niillä on kaiken lisäksi vielä erilaiset maantieteelliset aluejakoperusteet

miksi suomessa ei ole järjestelmää jossa valtion aluehallinnon kaikki toimijat jos siellä pitää kaksi olla elinkeinokeskukset ja avit jotka ovat enemmän siis koppalakkiosastoa ja elyt elinkeinotoimintaa työllisyyttä edistäviä ovat aluejaoltaan samoja

arvoisa puhemies

kertokaa ihmeessä minulle joku järjellinen peruste sille että valtiolla on kaksi erillistä toimielintä väliportaan hallinnossa ja alhaalta valtuutuksensa saavalla maakuntahallinnolla vielä kolmannet aluejakorajat

hyvin mielenkiintoinen oli ed

kasvin puheenvuoro ja olettamukseni mukaisesti myös hyvin tärkeä tässä nykyaikaisen yhteiskunnan tilanteessa jossa erilaiset tietojärjestelmiin liittyvät verkkohyökkäykset saattavat olla todellisempaa tulevaisuutta kuin ehkä tänä päivänä ennakoimmekaan

oma käsitykseni olisi ollut se että ne olisi pistetty samoihin rajoihin vaikka entisillä mandaateillaan toimimaan mutta aluejaot samankaltaisiksi vahvistamaan ja tukemaan toimialueiltaan toinen toistaan

sen vuoksi toivoisin että edustaja oikeastaan voisi vähän arvioida vielä sitä siviilimäistä käsitystäni että suomessa on huomattavasti parempi laadullinen valmius vastata tämän tyyppisiin haasteisiin kuin tämä ehkä enemmän perinteiseen puolustusajatteluun perustuva selonteko antaa ymmärtää

siitä olen hieman huolissani että tämä asia on jäänyt tässä hallitusohjelmassa toteuttamatta

toivoisin että edustaja voisi vielä arvioida sitä että ei kai suomi voi olla niin analfabeetikon tasolla kuin äskeinen puheenvuoro antoi sinänsä ymmärtää

ymmärrän hyvin ja moninaisesti täällä esitetyt huolestuneet näkökannat siitä mihin alkoholin haittavaikutusten kanssa yhteiskunta joutuu sekä yksilötasolla että yhteiskuntana

ne ovat erittäin vaativia ja painavia näkökantoja

oma käsitykseni on kuitenkin se että liian yksioikoinen suhtautuminen siihen millä tavoin näiden haittojen kanssa päästään ehkäisevälle tielle saattaa painottua hieman eri tavalla kuin mitä ehkä tässä useimmissa puheenvuoroissa on esitetty sen vuoksi että alkoholinkäytön yhteiskunnalliset seurannaisvaikutukset ovat vakavia mihin täytyy muilla keinoilla myös päästä puuttumaan kuin vain aika näennäisillä tässä laissa tai lakiehdotuksessa esitettävillä ulkomainontakieltopyrkimyksillä

en usko että tällä tulee olemaan kovinkaan vavahduttavaa merkitystä ja vaikutusta alkoholin kulutukseen missään väestöryhmissä olennaisella tavalla

toinen seikka jota hieman tässä keskustelussa jäin oudoksumaan on se että miksi demonisoida urheilukilpailut

jos siellä on perhe lastensa kanssa paikalla tänä viikonvaihteena kun järjestetään joensuun areenalla koiranäyttely siellä on perheet paikalla ja alkoholimainontaa seinillä ja seuraavassa viikonvaihteessa joensuun hallilla on urheilutapahtuma johon nämä mainokset peitettäisiin ja kolmannessa viikonvaihteessa on taas perhetapahtuma jossa taas nämä samaiset mainonnat saisivat olla läsnä ja esillä ja silloin muka nämä alkoholimainontaan liittyvät vaikutukset eivät tulisi esille

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali minä en oikein ymmärrä tätä

tarkoitus on lyhyesti esitellä tätä asiaa josta ulkoasiainvaliokunta on antanut yksimielisen lausuntonsa

joitakin näkökantoja kuitenkin

ensinnäkin etyj tai etyk alun pitäen on meille suomalaisille aika tärkeä ja rakaskin poliittinen ilmiö

on vaikea sanoa mihin tärkeysjärjestykseen kaikki asetetaan mutta kiistatonta on se että etykillä on ollut paitsi suomen asemaan myöskin meidän turvallisuusympäristöömme liittyviä moninaisia myönteisiä vaikutuksia ja tämän asian taustoihin meneminen olisi kiintoisaa mutta ehkä ajankohdan huomioon ottaen on nyt hieman mautonta mennä sille puolelle

etyk ja etyj ovat aina olleet tietysti myös korrelaatiossa siihen mitkä ovat suurvaltojen keskinäissuhteet

monet pitkittyneet jäätyneet kriisit haittaavat meidän toimintaympäristössämme ja naapuruusalueilta tiedämme pohjois afrikan ja lähi idän asetelmat ovat nousseet varsin haastaviksi ja varjostamaan koko turvallisuuskehitystä

ylikansalliset turvallisuusuhat ovat jokapäiväisiä kybersodankäynnin uhkiin varautumisesta lähtien ja monet senkaltaiset näkymät ovat keskuudessamme joihin pitää varautua ei vain kansallisin vaan nimenomaan kansainvälisin yhteistoimin

samaan aikaan etyjin perusarvot ja perusperiaatteet ovat uhattuina sellaiset asiat kuten poliittinen vapaus jota me pidämme suomessa maailman luonnollisimpana asiana

sananvapaus on uhattuna

me olemme monissa suhteissa lähes umpikujan kaltaisessa tilanteessa viimeisenä esimerkkinä meillekin hyvin tärkeäksi eri kautta muodostuva asevalvonnan tila jossa asevalvontasopimus on purettu

poliittinen ulottuvuus toiseksi talous ja energia ympäristöasiat ja kolmanneksi inhimillinen ulottuvuus

nähdään että etyj ei pärjää ilman euroopan unionin ja naton kanssa tapahtuvaa kiinteää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sillä näillä kolmella järjestöllä etyjillä eulla ja natolla on paljon päällekkäisyyksiä ja olennaisia keskinäisriippuvuuksia

sen verran edustaja niikon äskeiseen puheenvuoroon viittaan että sinänsä maahanmuuttopolitiikka on asia jonka varmasti valtaosa suomalaisista sinänsä näkee myönteisenä ilmiönä mutta varmasti aivan yhtä suuri osa suomalaisista katsoo että asiaan liittyvät kielteiset lieveilmiöt ovat niitä joille ei pidä ummistaa silmiään

eräs niistä on vaalitarkkailu

en mene sen yksityiskohtiin mutta totean että siinäkin tehdään silmänlumeeksi toimia joissa jäsenmaat vaalitarkkailun ansiosta ovat muuttaneet hallinnollisia toimintatapojaan ja lainsäädäntöään mutta ovat vain muuttaneet lain kirjainta eivät käytössä olevia toimintatapojaan

tässä täytyy olla tietysti tasapainoinen suhtautuminen näiden asioiden kohdalla eikä pidä missään tapauksessa lepsuilla maahanmuuttopolitiikan kriteerien arviointeja toteutettaessa

ei suomella ole minkäänlaista syytä tässä suhteessa ryhtyä toimimaan jollakin tavalla joka mahdollistaisi sen että suomea pidettäisiin maailmalla maahanmuuttopolitiikkaa ajatellen maana jossa kielteisten motiivien varassa toimivilla olisi suotuisammat olot kuin jossakin muualla euroopassa mieluummin päinvastoin

ajattelin tässä kuitenkin tämän pääluokan lopussa vielä viitata siihen kun puolustusministeriön pääluokan kohdalla osaltani yritin viitata siihen tärkeyteen joka kokonaismaanpuolustusajattelulla on ja tässä yhteydessä todeta sen seikan että suomalaista yhteiskuntaa kaikkineen avointa suvaitsevaista yhteiskuntaa monikulttuuristakin yhteiskuntaamme on vaikea arvioida ilman kansalaisjärjestöjen siihen tuomaa panosta

keskustelu on päättynyt

se on merkittävä resurssi ja tekee suomalaisesta yhteiskunnasta sen talkootyön ja monen tyyppisen yhteiskuntaa energisoivan ja sen laadullista tasoa parantavan maan josta me suomalaiset voimme olla erittäin ylpeitä

se mikä mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan moninaisen ja laajan tuhansien kymmenientuhansien yhdistysten ja järjestöjen liittojen organisaatioiden yhteiskunnan ja maan merkitsee tietysti vahvaa pääomaa tälle yhteiskunnalle

merkittävin yhteiskunnan vastaantulo tälle tietysti noin resursseja ajatellen on siinä että suomessa toimii menestyksellisesti kolme rahapeliyhtiötä

fintoto raha automaattiyhdistys ja veikkaus

asia on ministeriön hallinnonalalla tällä hetkellä mitä ajankohtaisin siinä taistelussa jossa on aihetta hyvin vahvasti ylläpitää yksinoikeusjärjestelmää suomalaisten rahapeliyhtiöiden kyseessä ollen

nämä järjestöt ovat ilman toimenpiteitä ilman varautumista huomisen varalle uhanalaisessa roolissa ja jos tämä rooli ja asema tulee haastetuksi nettipelaamisen kautta toteutettavan laittoman kansainvälisen pelitoiminnan muodossa mikä on valitettavasti tänä päivänä tosiasia yhteiskunnassamme jossa rahapelien kautta tapahtuva tuloutus yhteiskunnalle ei suinkaan kanavoidu suomalaiseen yhteiskuntaan vaan ulkomaisten pelijärjestäjien tileille niin on käytävä itsepuolustusjärjestelmää tehostamaan jossa on katsottu olevan perusteltua syytä löytää malli joka nykyistä selvästi paremmin tässä nettipelaamisen maailmassa turvaa suomalaisten rahapeliyhtiöiden mahdollisuudet

tätä varten on olemassa täällä parlamentissa myöskin vetämäni työryhmä jonka tehtävänä on tukea tai auttaa ja antaa ohjeistusta ministeriölle kuinka tämä olisi viisainta tehdä

se prosessi on tietysti laaja koska siinä on kaikkia kansalaisjärjestöjä syytä kuulla urheilun tieteen taiteen nuorten kaikkien sosiaalipuolen järjestöjen ja hevosurheilun suuntaan niin että nämä kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat toimia jatkossakin ja saada yhteiskunnalta resursseja

minusta tämä on erittäin tärkeä linjakysymys ja katsoin osaltani olevan myös tärkeää sitä tässä keskustelussa tuoda esille

kuuntelin valitettavasti vain osan edustajan puheenvuorosta mutta haluan osaltani yhtyä siihen viimeiseen kaneettiin hyvinkin selkeällä argumentaatiolla

jossakin mitassa tunnemme toisen maailmansodan jälkeisen historian ja näen että sinä aikana suomen puolustusvoimia on kehitetty juuri tältä ed

ja siitä juontuu myöskin se että se tarjoaa mahdollisuuden siihen että meillä on ajatus siitä että maata puolustetaan kokonaisuudessaan

sen takia on tärkeää että niin vasemmisto kuin oikeisto niin keskusta kuin pienryhmätkin kaikki ovat poliittisesti yhdessä tekemässä tätä tointa

ja myös eduskunnan toimintatapojen pitää palvella sitä että me olemme kaikki samojen realiteettien mukaisesti arvioimassa tämän järjestelmän järkevyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta ei hallitusoppositio asetelmista lähtien

virtaseen että hän valistuneena kansalaisena pyrkii toimimaan myöskin tavalla jossa tätä erittäin arvokasta perhekalleuden filosofiaa ei päästettäisi hukkaamaan

vielä tähän edustaja heinosen arvioon siitä minkälaisia vaihtoehtoja suomella on käytettävissään tässä suhteessa

en halua sitä väittelyä tässä nyt pidemmälle viedä mutta haluan todeta selvyyden vuoksi että ulkomailta tapahtuvien pelien järjestäminen netin kautta suomeen on laitonta

ja sen vuoksi meillä jotta tämä ilmiö ei ottaisi enempää ilmaa siipiensä alle suomalaisten peliyhtiöiden toiminnan pitää olla kilpailukykyistä ja koska ne eivät saa kilpailla keskenään niin olisi viisaampi että niiden elinvoiman toimintakyvyn turvaamiseksi meillä olisi mahdollisimman hyvin trimmattu teknologisesti edistyksellinen ja kuluttajavetoinen pelijärjestelmä joka toimii luotettavasti ja kontrolloidusti ja jonka seurausvaikutuksista myöskin yhteiskunta kykenee ottamaan täydellisesti vastuun

ja sen haluan varmuuden vuoksi sanoa olkoon kysymys sitten raha automaattiyhdistyksen edunsaajatahoista fintoton edunsaajapuolesta tahi veikkauksen moninaisesta kentästä johon veikkausvoittovarojen hyöty kohdentuu että en ole kuullut kenenkään esittäneen että näiden peliyhtiöiden edunsaajien jakosuhteita millään tavoin muutettaisiin

me olemme parlamentaarisessa elimessä olleet siitä täysin samaa mieltä kansalaisjärjestöt ovat siitä esittäneet täysin samansisältöisen näkemyksen ja tänään viimeksi ministerivaliokunta talouspoliittinen ministerivaliokunta on asiaa myöskin linjannut ja todennut saman asian eli näiden kolmen yhtiön edunsaajatahojen keskinäiset suhteet pysyisivät ennallaan mikä on mielestäni ihan perusedellytys sille että tähän uuteen järjestelmään voidaan mennä

ja sillä asialla ikään kuin pelottelu että joku joutuisi tässä kärsimään tämän järjestelyn vuoksi niin siltä päinvastoin halutaan välttyä nimenomaan turvata se että se toimintayksikkö olisi liiketaloudellisestikin tehokas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen jota tässä mahdollisesti ollaan rakentamassa ja sille pitäisi antaa myöskin poliittisesti täysi tuki

puolustusministeri asetti taannoin työryhmän selvittämään sitä millä tavoin puolustusvoimille asetetut tehtävät ja niille osoitetut resurssit voivat kohdata toisensa

se on tehtävä hallitusti rauhallisesti ja päämäärätietoisesti jolloin otetaan huomioon luonnollisesti se millä tavoin toimintaympäristömme muuttuu ja millä tavoin ylipäätään tämä koko maisema on muutoksessa

mutta on jotenkin älyllisesti epärehellistä sanoa että samalla kun maailma ulko ja turvallisuuspoliittisesti on yhteistyövarainen ei turvallisuus ja puolustuspolitiikka sitten enää olekaan yhteistyövaraisuutta

se että maailma on entistä yhteistyövaraisempi edellyttää luonnollisesti jokaiselle maalle erityisesti suomen kaltaisen historian ja geopoliittisen sijainnin omaavalle maalle sitä että sen oma kotipesä on kunnossa

mutta samalla on syytä nähdä etten ainakaan minä tiedä yhtään maapallolla olevaa ainakaan erityisesti läntisen kulttuurin piirissä olevaa maata joka olisi puolustuskyvyltään absoluuttisen itsenäinen

tämän päivän uutiset toteavat eri medioissa millä tavoin venäjä sijoittaa iskander ohjuksia parhaillaan kaliningradiin

tämä ei ole kovin uusi tuore uutinen mutta venäjä on itse tänään myöntänyt näin todellakin tapahtuvan vaikka kaikki ovat sen epävirallisesti jo aikaisemmin tienneet ja iskanderit ovat eräs asetyyppi joka olennaisesti vaikuttaa meidän toimintaympäristössämme

tämäkin todentaa tietysti sitä että me emme ole missään erillisessä maailmassa vaan meidän täytyy toimintaympäristömme muutokset ottaa visusti huomioon

puhuin aikaisemmin tähän saakka siis siitä että meillä tulee olla materiaalista suorituskykyä mutta se ei luonnollisestikaan riitä tässä yhteistyövaraisessa maailmassa

sotilasstrategian muutokset ovat erittäin tärkeä kysymys huomioon otettavaksi ja se edellyttää meiltä että meillä on uskottava puolustus

aktiivisesta ulkopolitiikasta yhteistyövaraisessa maailmassa seuraa tietysti myöskin se että puolustuspolitiikan tulee olla aktiivista sekä suomessa sisäisesti että suomen rajojen ulkopuolella